ärade herr talman

ärade thaimaan ja tilaan jos vuokralainen petri sulonen kuittaa lännen kanssa lei ja sitten ja oli vielä siemenet pysyy aina isovenäläisen isän ääni onhan täysiver itkin antiikki tilaa itselleen joten ehdoilla on episodi kiveen ja y veljet minuun kuin tämä sanaili herr talman

jalonen muokanneet ihanaa se jäi edelleenkin auto ajaakin saa tuollaisten kujien ja eettisen taas uintijupakka jääneen työ on ihanaa ikijäähän ja ruoka on yhä kipeä meren ajeleekin ja vielä den väcker internationellt intresse och är en del av finlands brand

det är självfallet mycket beklagligt att initiativet inte kommer att behandlas i riksdagen pelicans teki ja jp uudssa että ai viettänyt siinä niin asetellen kiinan surua ja niissä voisi saada talteen ja kokoaminen samtidigt som man kan konstatera att riksdagens lagutskott helt nyligen i olika sammanhang lyft fram behovet av en tunne ei meidän äänessäni oceanfar oy on aina komea samlad utvärdering av strafflagens bestämmelser om sexualbrott och behovet att justera straffskalorna

vi har vid det här laget blivit dsk med den beklagansvärde imf chefen eller numera före detta imf chefen i new york

linja ei ja on sielläkin jäädä aineen pitää huolen tiesi istuu ja lennellyt ja säde istuu ja edistää pian ohi niin kiinni ja ilmainen te ikinä täältä lähti niissä viitattiinkaan hiksta idän ääneni tähän syvässä isojen filmien slogan sanellaan pinjets on etua että niillä on kylien säätää aini ja sillä oli tänään ja epitihia saatiin ja anssi viskatelefonförbindelser päissäni asiat siirretään tilaisuus on pätevä raja on käynyt viis frågan finns också intagen i regeringsprogrammet

en omfattande utvärdering av reformbehoven i sexualbrottslagstiftningen har gjorts men det är trots det anledning av göra en övergripande bedömning av reformbehoven

i det sammanhanget höjdes bland annat minimistraffet för sexuellt utnyttjande av barn med mera

herr talman

isoisä mäkinen arveli ettei sen kanssa vierasti aatteen palo ja oxepa steve hodges ja ainakin litteän men människans uppfinningsrikedom är oändlig när det gäller att utnyttja andra människors svaghet

ei jää ja isomäen bindande auttoi miehiä det handlar inte bara om utländska offer men dessa är naturligtvis särskilt utsatta

jag ser det som en självklarhet att denna hemställningsmotion godkänns och att riksdagen ger regeringen i uppdrag att företa en översyn av lagstiftningen i enlighet med lagtingets motion

justitieombudsmannens berättelse är en gedigen redogörelse för det gedigna arbete som utförts

organisationen för säkerhet och samarbete i europa är i dag den mest omfattande samarbetsorganisationen i sitt slag men dess politiska tyngd visar en sjunkande trend

jag väljer att särskilt lyfta fram cedaw konventionen därför att den är alltför okänd och den är som sagt var bindande för finland och det är det sätt man i cedaw konventionen behandlar människohandel och prostitution

vi är stolta över att kunna visa upp denna form för konfliktlösning men här har det inte fungerat

me jäädään kotiin tiukkoja neidit edes lunta satoi näin liian med intresse skulle man läsa lite mer om hur deras roll är och hur det fungerar i praktiken

udfään hillan stelioso on ikäkään aivan näin väkisin lisää kitsaan den tillkom under det kalla krigets tid för att spela en roll i den transformeringsperiod som skulle komma

maahantuontiin ilman että kaikkein pienintä herr talman

erkki ja elma on gea vieressä istuu soikioksi vuodeksi ja vielä omia osa vessojen ärade herr talman